pelastustoimen puolella on käynnissä tuottavuusohjelman toimeenpano ja täytyy minunkin sanoa kyllä että olen hieman huolissani itse hätäkeskusten pitkän tähtäimen harvennussuunnitelmasta ei niin etteikö tekniikka toimisi mutta jotenkin tämä paikallistuntemus olisi hyvä

kyllähän ne navigaattorit vievät perille mutta aina se on hyvä jos ihmiset tuntevat paikallisesti ne paikat missä hätä on ja toisaalta kyllä on hyvä asia että tämä verkottuminen tämä synergia toimii hätäkeskusten kesken mutta joka tapauksessa alueelta myös häviää näin satoja työpaikkoja ja saadaanko työvoima siirtymään uusille paikkakunnille ja saadaanko sitten taas siellä uusia työntekijöitä

sitten on näitä pienempiä sote malleja jotka on niin kuin keskitettyjä enemmänkin sanotaan keskussairaalan ympärille

ongelma on joka tapauksessa se miten nuo maakuntien reunakunnat saadaan mukaan miten ne pääsevät tähän yhteistyöhön matkaan

minun mielestäni siinä pitäisi mennä pragmaattisesti katsoa mikä on järkevää ja missä on järkevää nimenomaan hankkia palveluja ulkopuolelta

ensi vuonna kunnallisveron perusvähennys auttaa heitä

meillä tarvittaisiin rahaa myös juupajokihirsiläorivesi siirtoviemäriin ja valkeakoskella on tuo surullisenkuuluisa kuitu finland oy joka tarvitsisi nyt käynnistyksen uudelleen kunhan saadaan riittävä yritysalusta

mehän olemme pirkanmaa hyvin metsäinen suuri metsävarainen

edustaja bill